puhemiesneuvosto erotus maksetaan ja asia lähetetään talousvaliokuntaan

eduskunnan seuraava täysistunto huomenna torstaina viidestoista yhdeksättä kaksituhattayksitoista kello kuusitoista tämä tämäntapaista toimintaa

toivonkin että paljon puheena olleen hanhikiven voimalan lupa ja omistusasiat saadaan mahdollisimman nopeasti hoidettua ja kuokka voidaan lyödä maahan ja rakentaminen aloittaa

arvoisa puhemies

kun tulevaisuuden lentoliikenteen strategiaa lähdetään luomaan jossa selvitetään tätä lentokenttäliikenteen tulevaisuutta alueiden saavutettavuuden lähtökohdista niin olen täsmälleen samaa mieltä kuin ryhmäpuheenvuoron pitäjä ojala niemelä siinä että tämän pitää tapahtua henkilöstön kanssa saumattomassa yhteistyössä koska nyt tällä hetkellä suomalaisessa lentoliikenteessä luottamuksen palauttaminen henkilöstön ja yritysjohdon välille on äärimmäisen tärkeää

en varmaan kovin paljon uutta pysty siihen keskusteluun enää tuomaan mutta oma henkilökohtainen mielipiteeni siitä turpeesta on joka tapauksessa se että ennemmin kotimaista turvetta kuin uralin takaa kivihiiltä

hallitusohjelmassa on linjattu että turpeen energiakäyttöä on vähennettävä suunnitellusti niin ettei se korvaudu kivihiilellä

itse olisin valmis menemään aika pitkälle näissä henkilöstölle tarjottavissa mahdollisuuksissa osallistua mukaan lukien myöskin jopa yhtiöitten hallitukset

arvoisa puhemies

työsuojelun korkean tason ylläpito liittyy pidempiin työuriin niiden pituuteen jaksamiseen työaikoihin ja sopimiseen eri tasoilla

kun itse on muutoksen sarvissa kiinni niin sitä suuntaa on mahdollista kääntää eikä sitten mennä ajopuuna matkaan mukaan

arvoisa puhemies

mielipidemittauksia toki tarvitaan se on mielestäni ihan päivänselvä asia mutta edustaja mölsä on perustellut lakialoitteensa mielestäni todella hyvin ja siihen on ennen hänen lakialoitteensa tekemistä erittäin painavia kannanottoja professoritasolta ja myöskin oikeusministeriöstä saatu

kyllähän se on härdelli ennen vaaleja kun niitä mielipidemittauksia tulee toinen toisensa perään ja ne on mitä mielenkiintoisimmalla tavalla tehty

tutkijat tekevät ne johtopäätökset ja sitten tekevät viestimet niistä johtopäätökset ja sitten me rupeamme itse sitä pyörittämään kaiken kaikkiaan

en käy sen tarkemmin läpi

mölsä on tehnyt perusteellista työtä tämän asian suhteen tekstin osalta ja toivon tosi paljon sitä että tämä asia tutkitaan kunnolla

arvoisa puheenjohtaja

täsmälleen samaa mieltä olen uotilan kanssa siitä että oikeastaan tässä tai tässäkin tilanteessa taloustilanteessa suomi tarvitsee jonkunlaisen kokonaisratkaisun on sen nimi sitten aivan mikä tahansa se on sivuseikka

se tulevaisuus oli selvää sinne pari vuotta eteenpäin sen osalta sen palkkaratkaisun osalta ja kaikin mahdollisin mokomin soisin että tänäkin syksynä sellainen aikaansaadaan

harmaa talous ja siitä aiheutuvat vahingot kansantaloudelle ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti voi sanoa näin suomessa viime vuosina ja sen lisäksi harmaa talous on kansainvälistynyt ja sen vakavuusaste on koko ajan kasvanut ja kuten todettua niin erityisesti työvoimavaltaisilla aloilla harmaata taloutta esiintyy ja kun tämän vuoden aikana nyt sitten tilaajavastuulain kokonaisuudistus tehdään se on kyllä ihan oikeasti plussaa kurkulle että päästään sen kokonaisuudistuksen kautta paremmin käsiksi

arvoisa puhemies

tässä muutamina menneinä takavuosina oli jonkin verran väärinkäytöksiä näissä kehitysyhteistyörahoissa ja ne tosiaan saattoivat ajautua eliitin taskuihin

valiokunnan kannan mukaan yksittäisiä toimialoja koskevat muutokset ovat ihan riittämätön tapa torjua harmaata taloutta

kun täällä telakkateollisuudessa ja maanrakennuksessa kuten myös muissa välttämättä nämä eivät ole sesonkiluonteisia töitä esimerkiksi puutarhoilla taimitarhoilla kaikella tällä esiintyy selkeästi tätä niin kyllä tämä sen kokonaisuudistuksen vaatii

se on juuri näin kuin on kuvattu

mielenkiintoista on valiokunnan perusteluissa se että kokonaisuudistuksen yhteydessä tulisi valiokunnan näkemyksen mukaan vielä kertaalleen tarkastella pitäisikö näiden sanktioiden ylärajan suuruus määritellä sen virheellisesti sai suuruuden olla suhteessa vilpillisesti tavoiteltuun ja myöskin saatuun hyötyyn

tupakkalakihan on ollut iät ajat jo voimassa ja nytkö vasta ollaan mahdollistamassa se kielto tupakoinnin kieltäminen asuintiloissa

toki tämä tupakkipaikka sitten samaisen lakipykälän mukaan pitää järjestää jollakin muulla tavalla

metsästäjät ja ampumaurheilun harrastajat ovat vastuullista väkeä ja näin ollen uskaltaisin heidän käsiinsä tämän asian antaa

se on juuri näin että tuolla syrjäseuduilla ja etenkin ampumaseuraan kuulumattoman on kovin vaikea löytää sitä ampuma asekouluttajaa jonka antama todistus siitä aktiivisuudesta ja harrastamisesta tulisi esille

mutta se että vilpilliseltä toimijalta otetaan rahat pois on todella tärkeä asia ja sillä tässä asiassa päästään eteenpäin

en tiedä missä mielessä sitten ihmisoikeusasiat tähän tulevat koska suljetussa laitoksessahan vangit ovat ja sitten se ei mahdollistu millään tavalla jos se kielto tulee

ihan lopuksi vielä tähän tilaajavastuulain valvontaan

ja kyllä tupakkamiehenä itse tiedän sen että kun sitä suitsuttamista rajoitetaan niin se vähentää myöskin kyllä sitä tupakehtimista ja ohjaa sitten lopettamaan koko homman

tässä keskustelussa molemmista lakiesityksistä jotka nyt ovat esillä on joskus tullut mieleen vanha sanonta että aikoinaan vankeustuomio kärsittiin sitten se suoritettiin ja nyt pahat kielet väittävät että se nautitaan

tässä keskustelussa minun mielestäni on pikkuisen vähälle jäänyt se kylmä tosiasia että täällä euroopassa missä muun muassa meidän päävientimaamme sijaitsevat sitä kysyntää vain ei tahdo olla

arvoisa puhemies

hallituksen selonteon perusteella voi sanoa että suomen linja on oikea afganistan kehityksessä ja siellä olossa

siellä on kuusi periaatetta

demokratian hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteiden vahvistaminen korruption vastaisen taistelun jatkaminen sitä on jatkettava hellittämättä ihmisoikeuskysymyksiin puuttuminen tasa arvo koulutus erityisesti tyttöjen saaminen koulutuksen piiriin ja naisten aseman parantaminen kaiken kaikkiaankin joka tässäkin salissa tänä päivänä on monta kertaa todettu sitä ei voi koskaan liikaa korostaa

toki rikoksista pitää rangaista ja onneksi tämä humaanisuus nyt tässä ihan viimeisen puolen tunnin aikana on minun mielestäni voittanut alaa myöskin tässä keskustelussa

kehitysyhteistyö perustuu paikalliseen tarpeeseen joka nyt on sinällään itsestään selvää kumpikin osapuoli on sitoutunut näihin toimintoihin työlle määritellään yhteisesti selkeät ja mitattavat tavoitteet paikalliset ihmiset osallistuvat työhön ja työtä koskeva tieto on vapaasti saatavissa sekä osapuolten roolit on lisäksi määritelty selvästi

arvoisa puhemies

totta kai se kiihdyttää investointeja ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen mutta aina kannattaa muistaa että aitoon kysyntään perustuva markkina on se jolla loppujen lopulta tämä homma oikenee ja sitä taustaa vasten myöskin nämä erittäin heikot signaalit tällä hetkellä siitä että tämä euroopan ongelma kukaties jonakin päivänä saadaan ruotuun ovat varmasti myöskin sitä politiikkaa jota meidän kannattaa harrastaa

ne alkavat jollain tavalla jo tuntua mutta edelleen peräänkuulutan sitä että tämä ylärajan suuruus pitäisi määritellä selkeämmin suhteessa tähän vilpillisesti tavoiteltuun hyötyyn

varsinkin talousvaliokunta on erityisesti varmaan lukuisia kymmeniä kertoja törmännyt siihen että hallinnollista taakkaa lisätään ja joskus tuntuu että on vähän turhanpäiväistäkin raportointia

tai oikeastaan sanon näin päin että näistä asioista on huolehdittava

on todennäköistä että tämän ilmastolain myötä toiminnanharjoittajan raportointivelvollisuudet lisääntyvät ja sitä hallinnollista taakkaa päinvastoin pitäisi vähentää

suomi pyrkiikin hyödyntämään sen kumppanimaan omia hallinta ja seurantajärjestelmiä eikä ole rakentamassa lisää byrokratiaa vaan tukeutuu jo olemassa oleviin

se on hyvää kehitystä mutta taivalta on vielä todella paljon kaikissa näissä jotka liittyvät oi keusvaltioperiaatteiden vahvistamiseen alueellisen ja paikallishallinnon kehittämiseen

energia ja ilmastopolitiikan alueella on jo nyt ennestään merkittävästi hallinnollista työtä vaativia raportointeja ja niitä ei suinkaan pidä lisätä vaan käytetään sitten muihin raportointeihin tuotettavaa tietoa ja noudatetaan sitten niiden aikataulua

kaivostoiminnan kehittäminen on tänäänkin tullut moneen kertaan esille ja nimenomaan niin että se on afganistanilaisten omissa käsissä

arvoisa puhemies

kun kuuntelee täällä tätä puhetta ja itse asiassa pitkään on jo kuunneltu niin kyllähän täältä opposition puolelta kuuluu selkeästi se että tulipalo sammui mutta kun onnettomat tunarit sammutitte sen väärin

ne ensimmäiset askeleet jos maa on sisäisesti jossakin kunnossa ovat helppoja eli sieltä myöskin sitä vaurautta on löydettävissä kun saadaan teollistuminen kunnolla alkuun

olen havaitsevinani pientä kukaties kateuden häivääkin joissain puheenvuoroissa johtuen siitä että hallitus on uskaltanut tarttua härkää sarvista ja saanut myöskin aikaiseksi eikä vaan koko ajan valita että voi voi koska siinä muutoksessa pitää olla itse kiinni jotta siihen voi edes jollain tavalla vaikuttaa ja näin myös hallitus on tässä asiassa tehnyt

kyseessä olevassa lakiesityksessä ehdotetut alkoholiveron korotukset kohdistuvat kaikkiin alkoholijuomaryhmiin mutta ne painottuvat olueen ja muihin käymisprosessin kautta valmistettuihin juomiin

sotilaallisen läsnäolon suunnitelmallinen pienentäminen on oikea tie ja vielä kun selonteon mukaan sitä suunnataan paikallisten koulutukseen

kaiken kaikkiaan tien pitää olla sellainen että ihmiset afganistanilaiset osaavat ja voivat auttaa itse itseään omassa maassaan

tarkoitus tällä veron suuntaamisella on suojella nuoria ihmisiä ja vähentää alaikäisten alkoholinkäyttöä ja tämä nuorten suojelu on mitä kannatettavin peruste näiden alkoholijuomien verojen korottamiselle

se tie on tällä hetkellä kymmenen vuotta vanha kymmenen vuotta pitkä ja tämänkin jälkeen sitä taivalta on todella paljon jäljellä mutta kuten selontekokin toteaa tällä tiellä meidän pitää suomalaisina jatkaa

nythän on sen aika että selonteon lähtiessä valiokuntakäsittelyyn tuodaan ne epäkohdat esille mitä siellä selkeästi on tämän kolmen vuoden aikana tullut esille ja niitä pystytään parantamaan

arvoisa puhemies

muutokset näissä turvallisuuskäsityksissä ja yleensä muutokset maailmassa tapahtuvat todella nopeasti

siitähän tässä on kysymys

minä en ole oikeastaan haukkumasanaa tänä päivänä kuullut kuin tuolta keskustan puolelta tässä asiassa milloin mistäkin asiasta sen puoleen

otan saman esimerkin esille jonka edustaja gestrin nosti eli usan liuskekaasukenttien hyödyntäminen on nyt tullut taloudellisesti mahdolliseksi ja sitä on tosi paljon siellä

suunta on siis oikea mutta tietenkin riittämätön ja vaikka tämä kulutus on hieman laskenut niin verotuottoja näillä ratkaisuilla on saatu lisää

lisäksi edustaja kopra nosti minun mielestäni tosi tärkeän asian eli sen alueen äänen kuulumisen vaikkapa nyt niissä kaavoitusasioissa kauppapaikka asioissa

usa on omavarainen kaasun osalta ja meidän kannalta tuonnin aloittaminen saattaa tapahtua ihan minä hetkenä tahansa ja se tulee sitten muuttamaan kyllä koko euroopan vähintäänkin poliittisessa ja taloudellisessa mielessä eli venäjän monopoli kaasussa tulee horjumaan ja sitä kautta syntyy ihan uudenlaisia jännitteitä maitten välille

esimerkkejä siitä että se ei ole kuulunut löytyy sekä kymenlaaksosta että etelä karjalasta runsain mitoin valitettavasti

myöskin terveyspoliittiset syyt puoltavat korkeampaa verotasoa

kuitenkin se ammattitaito ja näkemys siitä mitä siellä on sen nimi sitten maakunta tai mikä tahansa halutaan on siellä suurimmalta osalta eikä välttämättä pääkaupungissa

tämän tarkastelujakson eli kolmen vuoden aikana muun muassa rattijuopot ja alkoholinkäyttöön liittyvät kuolemat ovat vähentyneet ja se on ihan erinomaisen hyvä asia

minä haluan nostaa tämän asian ainoastaan ja vain sen takia esille että tässä koko ajan nopeutuvassa muutoksessa meidän on pakko olla hereillä ja reagoida myöskin todella nopeasti kun näitä muutoksia tapahtuu

arvoisa puhemies

ja tämän keskustelun aikana on käynyt puheissa ilmi että fennovoiman organisaatio ei ole valmis

tämäkö ei ole teidän mielestänne sitten oikein että kohdistetaan koulutuspaikkoja sinne missä on ihmisiä ja missä on toimintaa ja missä on se syrjäytymisvaara kaikkein suurin

ennen kaikkea tässä takana on stuk joka katsoo ovatko asiat kunnossa ja jos eivät ole kunnossa niin silloin homma menee poikki

kun lähdettiin tähän ideologiseen keskusteluun korkeimman oikeuden ja perustuslakivaliokunnan rooleista ja rooteleista niin kyllähän tässä nyt pikkusen tämän viimehetkisen keskustelun aikana on hävinnyt se ajatus joka tässä kaiken kaikkiaan on että tämä ongelma saadaan ratkaistua ja minun mielestäni tällä lakiesityksellä tämä saadaan ratkaistua

arvoisa puhemies

teollisuuspoliittinen ohjelma saadaan joskus aikaiseksi mutta tässä vaiheessa jo esitän edustaja vähämäelle kiitokset omasta perheen ja puolueen puolesta siitä kannustuksesta että me olemme töitä tehneet

tulee siihen vähän byrokratiaa mutta kyllä se näin pitää olla että jos ihmisille määrätään rangaistussakko niin kyllähän se nyt näin on että julkisen vallan asia on valvoa sitä ja pitää sen julkisen vallan näpit siellä pelissä että siellä eivät tosiaan ne kaikki mahdolliset rumat kukat sitten saa kukkia

kun se teollisuuspoliittinen ohjelma saadaan aikaiseksi niin mihin niitä uusia aitoon kysyntään perustuvia työpaikkoja sitten saadaan synnytettyä mille uusille toimialoille ja unohtamatta tätä vanhaa teollisuutta josta se ruisleipä ja makkarakin sen leivän päälle tulee

arvoisa puhemies

tällä euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisellä on mielestäni erittäin tärkeä periaatteellinen merkitys ihmiskaupparikollisuuden torjunnassa

tämä sopimushan koskee kaikkia ihmiskaupan muotoja riippumatta siitä onko se kansainvälistä vai kansallista ja liittyykö se järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja jos ihmiskauppa liittyy tähän niin kyllähän siellä niillä työmailla missä nämä henkilöt joutuvat työskentelemään työsyrjinnän muodoista kaikkein pienintä sitten on palkkasyrjintä kyllä siellä tapahtuu yhtä ja toista monenmoista mikä ei sovi inhimilliseen kanssakäymiseen

en tiedä

arvoisa puhemies

vaikka tämä sopimus hyväksytäänkin niin ongelmia riittää muun muassa tämän ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa josta tässäkin salissa tänä päivänä monta kertaa on puhuttu

tutkitusti ihmiset haluavat ostaa kotimaista ruokaa kunhan sitä on läheltä saatavissa niin luomuruokaa kuin muutakin lähellä tuotettua evästä

team finland on ollut nytten kaksi vuotta toiminnassa ja valiokunta toteaa omassa mietinnössään että malli ei vielä kaikilta osin vastaa tavoiteltua tasoa ja kehittämistarpeita on esimerkiksi kotimaan alueellisten toimintojen osalta

uhreja ei siis välttämättä tunnisteta eikä ihmiskaupan uhreiksi mielletä ja erityisen vaikeatahan se on niissä tilanteissa joissa tämä uhriutuminen on tapahtunut ulkomailla ja se herkästi sitten myöskin uusiutuu

kyllä lakialoite on erinomaisen kannatettava

arvoisa ministeri voisitteko hieman avata tätä mitä tarkoitetaan tällä alueellisten toimintojen osalta kotimaassa ja jos ne keinot ovat näkyvissä niin miten nopeasti niitä pystytään toteuttamaan

tämä on erittäin pitkäjänteistä työtä ja olen todella todella tyytyväinen siihen että tähän on näin voimakkaasti kiinnitetty huomiota

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kahdeksas sija puolanne h i puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

taitaa tosiaan yksi professuuri tällä hetkellä olla

sen hellittämättömän työn pitää jatkua ja menetelmiä uhrien tunnistamiseen pitää kehittää niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla ja pitää huolehtia niistä kaikkein heikko osaisimmista ihmisistä joita keskuudessamme tälläkin hetkellä on paljon

siis sellaisia myyntimiehiä jotka myyvät tätä suomalaista kovaakin osaamista cleantechiä tuolla maailmalla ja sellaisia myyntimiehiä jotka myyvät sille eskimolle ne varvassandaalit

arvoisa puhemies

se on alussa

arvoisa puhemies